arvoisa puhemies

lähes kolmen vuoden ajan olen tässä salissa pääasiassa puolustanut hallituksen tekemiä päätöksiä joihin myös vasemmistoliitto on ollut osaltaan vaikuttamassa

saimme myös tasokorotuksen nuorten työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön ja näillä määrärahalisäyksillä pyritään toiminnan turvaamiseen

pari viikkoa sitten hallitus kokoontui kehysriiheensä ja viimeiset päätökset kehyksistä tehtiin kesärannassa vain puheenjohtajien läsnä ollessa

tähän loppuun vielä maininta hyvistä uutisista liikennehankkeissa sillä kehysriihessä tehtiin historiallisen punavihreää liikennepolitiikkaa ja etenkin hämäläisittäin saatiin erittäin hyviä uutisia

neuvolapalvelut tavoittavat alle kouluikäiset koulun terveydenhuolto kouluikäiset

sen jälkeen terveystarkastuskutsua ei tule välttämättä mistään ellei ole vakituisessa työssä opiskelija varusmiespalveluksessa tai äitiysneuvolan asiakas

arhinmäki avasi kehyspäätöstä kohta kohdalta vasemmistoliiton eduskuntaryhmälle ja monet tehdyistä päätöksistä olivat perusteltavissa vaikeaan taloustilanteeseen vedoten

rautatiehankkeisiin ohjataan ensimmäistä kertaa enemmän rahaa kuin maanteille

arvoisa puhemies

mutta kun arhinmäki pääsi pidemmälle listaa tajusin että kaikki tehdyt säästöpäätökset koskettavat yhtä ja samaa lapsiperhettä suurilta osin eikä kysymys ollut enää pikkusummista

uusien maksuhäiriömerkintöjen ja luottotietorekisteriin merkittyjen henkilöiden määrä on pitkään ollut kasvussa ja ulosoton asia ja velallismäärät ovat edelleen korkealla tasolla

tuloerot ovat kaventuneet pienituloisten perusturvasta on huolehdittu verotusta on oikeudenmukaistettu ja sopeutusta on tehty puoliksi säästöjen ja puoliksi veronkiristysten kesken

asemalaituritkin ovat jo vanhentuneet ja juniin nouseminen liikuntarajoitteisille vanhuksille ja lasten kanssa kulkeville on erittäin vaikeaa lähes mahdotonta

arvoisa puhemies

asemalaitureiden remonttia ei tosin ole kirjattu hankkeeseen mutta tulen tekemään töitä eduskunnassa sen eteen että myös tämä tärkeä epäkohta saadaan hankkeen edetessä korjattua

kehysriihessä päätettiin indeksien osittaisesta jäädyttämisestä mikä tarkoittaa sitä että ruuan lääkkeiden vaatteiden ja monien muiden välttämättömien menojen kallistuessa työttömän eläkeläisen ja opiskelijan käteen jää entistä vähemmän euroja

sen lisäksi että tehtiin nämä indeksien osittaiset jäädytykset kehyspäätöksessä myös korotettiin sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksuja mikä tarkoittanee terveyskeskus ja poliklinikkamaksujen korottamista

arvoisa puhemies

perheisiin kohdistuu verotuksen myötä myös monia muitakin menoeriä kun asuntolainan korkovähennystä tiukennetaan työmatkavähennysoikeutta kavennetaan ja kiinteistö ja energiaveroja nostetaan

tehdyt kehyspäätökset heikentävät pienituloisten ihmisten ostovoimaa ja myös tavallisten työssäkäyvien lapsiperheiden talous tiukentuu entisestään

esimerkiksi osinkoveroa muuttamalla yhteisöveroa nostamalla ja harmaan talouden torjuntaa tehostamalla olisi voitu lisätä tuloja siten ettei perusturvaan tai lapsilisiin olisi tarvinnut koskea

vasemmistoliiton eduskuntaryhmä ei voinut hyväksyä pakettia ja siksi ryhmä antoi arhinmäelle valtuudet palata säätytalolle ja neuvotella vielä kertaalleen kehyksistä mutta muut puolueet olivat valmiit hyväksymään paketin sellaisenaan

arvoisa puhemies

on myös hyvä että pääomatuloverotusta kiristetään ympäristölle haitallisia tukia karsitaan ja veronkorotuksia kohdistetaan ympäristöveroihin

tämä lisää kansalaisten yhdenvertaisuutta ja vähentää ihmisten juoksuttamista luukulta toiselle ja tekee toimeentulotuen hakemisesta entistä selkeämpää

arvoisa puhemies

selvityksen tulee sisältää vastauksia tekijänoikeuksia koskevan kansalaisaloitteen esiin nostamien ongelmien ratkaisuksi ja arvioida digitalisoitumisen tuomia lainuudistustarpeita

kannatan edustaja tiaisen ehdotusta

kuten todettu tämän esityksen tarkoituksena on varmistaa turvakotipalvelun tuottamisen rahoitus niin että turvakotipalvelu olisi jokaisen sitä tarvitsevan saatavilla asuinpaikasta riippumatta

toiminta onkin nojautunut jo pitkään hankerahoituksella toimiviin kolmannen sektorin toimijoihin erityisesti ensi ja turvakotien liittoon

mielestäni tämä hallituksen esitys on hyvä ja kannatettava mutta käytännössä turvakotipalvelun tuottajille maksettavaan korvaukseen varattu rahoitus on riittämätön

nyt näyttää siis siltä että tämä esitys tällaisenaan pikemminkin vähentää turvakotipaikkoja suomessa kuin lisää niitä sillä turvakotipaikkoja on noin neljäsosa siitä mitä euroopan neuvosto edellyttää kuten edustaja modig tässä edellä jo totesi

mutta silti tuntuu varsin surulliselta että me tässä taloudellisessa tilanteessa olemme valmiita leikkaamaan ja supistamaan palveluista jotka on tarkoitettu kaikista tukalimmissa tilanteissa oleville ihmisille

arvoisa puhemies

kuten monet kollegat minäkin jään toiveikkaana odottamaan josko jo ensi keväänä turvakotipalveluiden rahoitus nostettaisiin sille tasolle että saisimme nostettua turvakotien määrän euroopan neuvoston meiltä edellyttämälle tasolle

pasilariihimäki välin kakkosvaihe johon sisältyy riihimäen asemalaitureiden korottaminen sekä pisara radan rakentaminen jäävät seuraavan hallituksen päätettäväksi

arvoisa ministeri voisiko tämä hallitus jo vahvistaa näiden päätösten sitovuutta vielä ensi kevään kehysriihessä

ankkuri malli perustuu moniviranomaisyhteistyöhön ja siinä panostetaan varhaiseen puuttumiseen kohtaamalla nuori hänen perheensä ja koko nuoren elämäntilanne kokonaisvaltaisesti

eri viranomaiset kuten poliisi sairaanhoitajat sosiaalityöntekijät ja lääkärit tekevät tiivistä yhteistyötä tuoden kukin ammattiosaamisensa ja taustaorganisaatioidensa tuen ja osaamisen tiimin käyttöön

ilmeisesti ankkuri malli onkin sisällytetty poliisin perustyöhön ja tämän haluaisin kuulla ministerin tarkentavan onko tähän rahoitusta varattuna vai jääkö rahoitus tosiaan kunkin kunnan ratkaistavaksi

arvoisa puhemies

on esimerkiksi terveyskeskuksia joissa ei ole virkalääkäriä lainkaan

pulaa paikataan lääketieteen opiskelijoilla vuokralääkäreillä ja muilla sijaisilla

näillä edellä mainituilla ei ole samoja oikeuksia kuin virkalääkäreillä

terveyskeskuksessa lääketieteen opiskelija tai muu lääkäri kuin virkalääkäri voisi siis kirjoittaa tarkkailulähetteen mutta ei edelleenkään voisi pyytää poliisin virka apua potilaan toimittamiseksi terveyskeskukseen tai sairaalaan

jäinkin miettimään ollaanko tässä antamassa vuokralääkäreille tai sijaisille oikeuksia joita ei voida kuitenkaan toteuttaa ja näin ollen on ehkä mahdotonta saada potilasta varmasti hoidon piiriin

arvoisa puhemies

vuosikausia on jo ponnisteltu itämeren tilan parantamiseksi ja tuloksia on saatu

mutta ministeri niinistö riittävätkö budjetissa osoitetut rahat itämeren suojelun tehostamiseksi

arvoisa puhemies

miten se vaikuttaa poliisipalveluihin ja poliisin näkyvyyteen niissä kunnissa joista laitos lakkautetaan

mitkä ovat ne konkreettiset toimet millä hallintoa ja päällikkötasoa karsitaan ja kevennetään ja miten se näkyy kenttätyössä

olen täsmälleen samaa mieltä siitä että ennemmin tai myöhemmin eduskunta tulee hyväksymään tasa arvoisen avioliittolain ja itse henkilökohtaisesti olen sitä mieltä että aika on kypsä ja voimme sen hyväksyä

tänä iltana on puhuttu paljon myös adoptiosta ja kuten aiemmin kuulimme käsitellessämme adoptiolain kokonaisuudistusta lakivaliokunnassa kuulimme laajalti asiantuntijoita ja ilokseni huomasin että suurin osa asiantuntijoista kannatti myös rekisteröidyssä parisuhteessa eläville yhdenvertaista adoptio oikeutta suhteessa avioliitossa eläviin pareihin

en voi mitenkään käsittää edustaja niikon argumentteja hänen vastustaessaan samaa sukupuolta olevien parien adoptio oikeutta tai puhuessaan lastenkasvatuksesta

luotan suomalaiseen sosiaalityöhön ja adoptioneuvontaan

uskon että adoptioneuvonnan seurauksena jokainen lapsi joka tarvitsee vanhemmat saa rakastavat vanhemmat

arvoisa herra puhemies

alun perin pidin hieman outona ajatusta säätää laki vanhustenhuollosta sillä minun mielestäni suomen kaltaisessa hyvinvointivaltiossa tulee hoitaa kaikki jotka ovat hoidon tarpeessa ikään tai sukupuoleen katsomatta

haluankin antaa kiitosta peruspalveluministerille ja koko hallitukselle siitä että laki vanhuspalveluista vihdoin etenee eduskunnassa

minulle jäi hieman epäselvä kuva siitä ovatko opposition edustajat lainkaan tyytyväisiä vanhuspalvelulain etenemisestä

ainakaan montaa positiivista asiaa ei opposition edustajien puheissa laista löytynyt vielä iltapäivällä tosin tässä edellisessä puheenvuorossa kuulimme edustaja rehulan suulla kuinka hän löysi montakin positiivista asiaa ja varmasti me kaikki haluamme laista sellaisen että se voidaan toteuttaa

perussuomalaisten ryhmäpuheenvuorossa oli suoranaista tykitystä vanhustenhuollon räikeimmistä epäkohdista eikä käy kiistäminen

olen itsekin törmännyt tilanteisiin joissa vanhusta on lääkitty runsaasti tai joissa vanhus on jouduttu sitomaan vuoteeseen hänen oman turvallisuutensa tai hoitohenkilökunnan turvallisuuden vuoksi ja vain koska hoitajia ei ole ollut tarpeeksi

puheessaan perussuomalaiset haukkuivat menneet hallitukset ja arvostelivat kovin sanoin nykyistä hallitusta mutta missä oli perussuomalaisten rohkeus puolitoista vuotta sitten keväällä vaalien jälkeen kun hallitusta kasattiin

tuossa hallituksen esitystä lukiessani arvelin että olenko ymmärtänyt aivan oikein mutta nyt kun ministeri hyvin asian esitteli niin olen ymmärtänyt oikein

keskustan välikysymyksessä väitetään että hallitus on asettanut vanhukset vastakkain siis laitoshoidossa olevat vanhukset vastaan itsenäisesti kotona pärjäävät tai kotihoidossa olevat vanhukset

arvoisa puhemies

edustaja niikolle on todettava että keskustelu käy kuumana ja tunteikkaana puolin ja toisin siihen en ota kantaa onko keskustelun taso surkea

jäin miettimään voiko käydä niin että joillekin tämä taksimatkan omavastuu nousee nyt niin suureksi ettei sairaalaan tai terveyskeskukseen tule enää lähdettyä

kolmen lapsen äitinä on kuitenkin pakko todeta edustaja niikolle että jos minun lapseni olisivat syystä tai toisesta siinä tilanteessa että he olisivat vailla vanhempia toivottavasti näin ei koskaan käy minun toiveeni olisi että heillä olisi mahdollisuus rakastaviin vanhempiin turvalliseen kotiin ja suvaitsevaiseen ympäristöön

arvoisa puhemies

vasemmistoliitolta sen sijaan löytyi rohkeutta lähteä hallitukseen ja me olemme seuranneet nyt aitiopaikalta tämän vanhuspalvelulain valmistumista

kuten kerroitte hammastarkastusten väli tulee nyt pidentymään vuodesta kahteen vuoteen

siksi pidän tärkeänä että peruspalveluministeri on antanut kunnille tiukat määräykset noudattaa suosituksia ja kuntien toimia todella seurataan

minä ymmärrän ja tiedän että säästöjä on tehtävä ja niitä on etsitty varmasti jokaisen kiven ja kannon alta mutta se että säästetään kuitenkin näin perushoidosta kuin suun terveydenhoidosta on kyllä huolestuttavaa

toisaalta on myös hyvä muistaa että kuntien päättäjät ovat avainasemassa vaikuttamassa hoitajamitoituksen toteutumiseen kunnissa

pelkään että nämä tilastot eivät edes kerro koko kamalaa totuutta

kohtuuhintaisia vuokra asuntoja ei ole saatavilla ja ongelma on koko maassa suuri mutta täällä pääkaupunkiseudulla suurin

kerroitte ministeri kiuru jo äskeisessä puheenvuorossanne käynnissä olevasta asunnottomuusohjelmasta mutta kysyisin onko budjetissa huomioitu erityisesti nuorten asumistarpeita vielä yksi kysymys ennen ministerien vastausta edustaa

arvoisa puhemies

palautteen antajat ovat olleet hyvin huolestuneita siitä vaikeuttaako tämä lakiesitys entisestään itsensä työllistäjien asemaa ja työttömyysturvan saamista

muutoksen seurauksena kaikkia niitä jotka eivät ole työ tai virkasuhteessa kohdellaan jatkossa yrittäjinä

hallituksen esitys siirtää yrittäjämääritelmän piiriin sellaisia tilanteita joita nykyisin ei pidetä yrittäjyytenä vaan jotka käsitellään omassa työssä työllistymisenä

muutos koskettaisi erityisesti luovan alan toimijoita kuten toimittajia taiteilijoita ja tieteentekijöitä sekä freelancertyöntekijöitä

monilla luovilla aloilla ja tutkimustyössä toimeentulo koostuu usein pienistä puroista kuten lyhytaikaisesta palkkatyöstä apurahoista sekä niin sanotusta omasta työstä saaduista tuloista

hallituksen tulisi toimillaan helpottaa näiden ihmisten työpanoksen antamista yhteiskunnalle ei vaikeuttaa sitä

arvoisa puhemies

ei voi olla niin että te keskuksen työntekijän tehtäväksi jää tulkita kuka on sivu tai päätoiminen yrittäjä ja kuka on näin ollen oikeutettu työttömyysturvaan

arvoisa puhemies

kaikkien suomalaisten etu on että vangit ovat vapautuessaan yhteiskuntakelpoisia

jos eduskunta hyväksyy tämän lakiesityksen on ehdottoman tärkeää että te toimistojen ohjeistus saadaan tasolle jolla kaikkia kohdellaan yhdenvertaisesti

nyt on jo hyviä kokemuksia siitä että kuntoutusohjelmalla voidaan pienentää esimerkiksi seksuaalirikoksista tuomittujen uusiutumisriskiä

työttömän kannalta on ongelmallista jos lyhyiden toimeksiantojen vastaanottaminen voi johtaa työttömyysetuuksien menettämiseen tai sen vaaraan

ovatko nyt budjetissa vankien kuntoutukseen varatut rahat riittävät

työn välttäminen taas lisää työttömyyttä jota meillä on suomessa liikaa

esityksen perusteluissa todetaan että yksityisiltä elinkeinonharjoittajilta edellytettäisiin työttömyysetuuden saamiseksi taloudellisten ja tuotannollisten toimintojen kokonaan päättymistä kun yritystoiminta loppuu

arvoisa puhemies

jos tulkitaan että taiteilijan tulisi vastedes myydä työvälineensä tai luopua työhuoneestaan todistaakseen työnsä päättymisen tämä vaikeuttaa kohtuuttomasti taiteilijana toimimista

arvoisa puhemies

sosiaali ja terveysvaliokunta katsoi mietinnössään että uudenlaisten työskentelymuotojen yleistyessä kokoaikaisten työsuhteiden rinnalla niiden vakuuttamiseen liittyvät puutteet tulee pyrkiä ratkomaan niin että ansiotarkoituksessa tehty työ mahdollisimman kattavasti luo sosiaaliturvaa

mielestäni tämä on erittäin huonoa argumentointia tasa arvoista avioliittolakia kohtaan sillä me kaikki tiedämme että jos koti on tasapainoinen ja vanhemmat ovat rakastavia niin ei ole mitään estettä sille etteikö myös sateenkaariperheen lapsista voisi kasvaa varsin mallikkaita ja yhteiskuntakelpoisia aikuisia

te toimistojen henkilökuntaa on ohjeistettava työttömyysturvan osalta

on ehdottoman tärkeää että koko sosiaaliturvajärjestelmäämme kehitetään suuntaan joka kannustaa ottamaan työtä vastaan mutta tarjoaa myös turvaa työelämän katkoksiin

ehkä jo tuossa kyselytunnilla kävi selväksi että asia on äärimmäisen vaikea ja monimutkainen ja sitä on syytä pohtia huolella

arvoisa puhemies

tällä hetkellä isyysrahan saanti edellyttää että isä asuu yhdessä lapsen äidin kanssa

poikkeuksellisesti isyysrahaa voi saada vaikka puolisot asuisivat eri osoitteessa jos erossa asuminen johtuu esimerkiksi työtilanteesta eikä välien rikkoutumisesta

vanhempainpäivärahaa koskevia säännöksiä sovelletaan myös niin sanottuun avoisään eli isään joka elää lapsen äidin kanssa yhteisessä taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa

myös adoptioisällä on oikeus isyysrahaan